no tämä on semmoinen momentti mikä on tietysti minun vastuullani tämäkin ja tästä asiasta ollaan nyt keskusteltu monista toimenpiteistä millä voidaan nopeuttaa sitä siirtymistä tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

uusi laki työeläkeyhtiöistä on hyvin tarpeellinen

oppisopimuksen voisi solmia jo kymppiluokan aikana kun sopiva työpaikka tai ala löytyisi

tämä olisi samalla joustava malli ammattiin valmistumiseen

mutta täältä turvapaikkaa hakevien ja oleskeluluvan saavien joukossa on varmasti ihmisiä joilla on paljon osaamista ja tänään olen keskustellut sisäministeri orpon kanssa juuri siitä ideasta että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saataisiin tämä heidän osaamisensa koulutuksensa tietoon

olisimme voineet kenties välttyä muun muassa kevan jupakalta ja eläkeyhtiöiden ylisuurien etuuksien maksamiselta

eläkeyhtiöt ovat paljon vartijana

kun meillä on tämä kokeilukulttuuri emme me nyt täysin siihen nojaa että me pelkästään kokeilemme mutta se on yksi tapa toimia ja me olemme ministeri vehviläisen kanssa puhuneet siis siitä kun hänellä on vastuullaan nämä kokeilut ja siellä voi olla yksi sateenvarjo joka on nimenomaan työllisyys ja sen alle mahtuu näitä ideoita ja ajatuksia

herra puhemies

se voisi tässä taloustilanteessa olla täysin oikeutettu toimenpide

puhuitte myös kannustinloukuista ja ne ovat yksi kärkihanke joka on minun vastuullani ja täytyy tietenkin katsoa miten me saamme ihmiset töihin ja miten voidaan sosiaaliturvaa ja työntekoa yhdistää

kiire on eikä hakulista näy

lakiehdotuksessa on hyvinä kohtina muun muassa esteellisyyttä eturistiriitoja ja omistajaohjausta koskevat osiot

minäkin olen lukenut näitä raportteja että vaikka nuorisotakuu ideana on erittäin hyvä ja siellä on hyviä juttuja ja sitä ei olla lopettamassa sitä ollaan vain kehittämässä toiseen suuntaan ei se mikään täydellinen ole niin kuin täällä nyt on tunnustettu

lakiluonnoksen mukaan palkitsemisjärjestelmän olisi oltava työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen sekä vastattava yhtiön pitkän aikavälin etua

lisäksi säännöksessä korostettaisiin että palkitsemisjärjestelmää laadittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon työeläkelaitoksen toiminnan tarkoitus

tähän pykälään tulisi lisätä myös kohtuullisuuden vaatimus

eläkevakuutusyhtiöiden tulee vastata ensisijaisesti yrityksille ja työntekijöille niille joilta varat on kerätty ja heidän palkkionsa tulee suhteuttaa keskivertotyöntekijän ja keskivertoyrityksen johtajan palkkaukseen ei siis verrata suuryhtiöiden johtoon

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kun lähikouluja lopetetaan niin se koulu on paljon muutakin kuin koulu se on kylän sydän ja jos kaunis tavoite on että koko suomi pidetään asuttuna se tarkoittaa myös sitä että sinne pitää ruveta panostamaan

kysyisin nyt arvon ministeriltä sitä millä keinolla maaseudun yrittäjyys turvataan saadaan uutta yrittäjyyttä esimerkiksi energiantuotantoon ja ylipäätään luodaan niitä edellytyksiä että se maaseutu pysyy asuttuna

jo eduskuntavaalikampanjan aikana oli nähtävissä ja aistittavissa se että tästä nyt käsiteltävänä olevasta niin sanotusta portugali paketista tuli ja on tullut todella merkittävä teema

meille perussuomalaisille ja isolle osalle meidän kannattajistamme tämän paketin hyväksyminen ei tullut eikä tule kuuloon

kerroimme oman kantamme jo hyvissä ajoin ennen vaaleja

itsekin sitä toitotin vaalipaneeleissa ja käytin omassa mainonnassani

kaiken tämän jälkeen meidän olisi joidenkin mielestä pitänyt kääntää nuttu nurin ja ryhtyä hyväksymään tukiratkaisuja aivan pokkana eli toimia maassa maan tavalla

monelle se tuli yllätyksenä ja suorastaan järkytyksenä

meitä syytettiin vastuun pakoilusta käpykaartilaisuudesta

mielestäni suomi tarvitsee omavaraisuuteen ja biotalouteen turvaavaa energiapolitiikkaa jossa energiantuotantoa on hajautettu riittävästi

mielestäni äänestäjille ja itsellemme

emme me kysy muiden puolueiden mielipidettä omaa kantaamme muodostaessamme

koen että tämä nyt hyväksyttäväksi esitetty paketti ei puutu perusongelmaan vaan ainoastaan siirtää väistämätöntä

valtion on turvattava energiansaanti ja energian kotimaisuus sekä katsottava myös energiapolitiikkaa kokonaisvaltaisesti vaikka se olisi nykyisten energiajättien etujen vastaista

arvoisa herra puhemies

olemme taas päättämässä kreikalle tukipaketista joka tulee toimimaan auttajia ja autettavaa vastaan siitä tulee tuhansien yritysten tuhopaketti

jollei kyseessä olisi eu sanoisin tätä aivan uskomattomaksi toiminnaksi

eikö jäsenmaiden tulisi ottaa tästä mallia

arvoisa puhemies

suunnitelluilla toimenpiteillä vahvistetaan edelleen liittovaltiokehitystä ja annetaan samalla selvä signaali sille että talouden hoitaminen huonosti voidaan paikata jatkossakin veronmaksajien rahoilla

arvoisa herra puhemies

osa tukirahoista olisikin pitänyt suoraan kohdentaa yritysten lainojen hoitamiseen eikä ohjata tukea pankkien kautta

vastuita voidaan yrittää vierittää sijoittajille ja pankeille mutta viime kädessä aina ollaan kärkkymässä maksajiksi täysin syyttömiä ihmisiä veronmaksajia

työurien pidentämisen tukeminen edellyttää jatkuvaa työn ja työolosuhteiden kehittämistä jotta työntekijät pysyvät terveinä ja tarve jäädä pois työelämästä ennen lakisääteistä eläkeikää pienenee

herra puhemies

meille vakuutellaan että tässä on kyseessä vain takaus ei siis rahan antaminen vaan sen lainaaminen muutaman prosentin korolla markkinoidaanpa sitä jopa hyvänä sijoituksena

tarvitsemme myös sellaista sosiaali ja terveyspolitiikkaa joka poistaa moniportaisuutta ja hallintoa tuo palvelut lähelle säästää kustannuksia ja tähtää pitkäjänteisesti kokonaisvaltaiseen terveydenhuoltoon ennaltaehkäisyn keinoin

yrittäjyys ei suomessa kiinnosta riittävästi koska yrittäjillä ei ole suomessa sosiaali eikä oikeusturvaa

onkin kysyttävä oleellinen kysymys

tarvitsemme myös terveellisen ruoan tuotantoa

mennään välillä vesille

jotta työurien pidentämistä ja eläkkeellesiirtymisiän nostoa koskevat tavoitteet saavutetaan tulee työelämän kehittämistyö käynnistää kaikissa organisaatioissa

vastaan itse

kotimainen luomutuotanto ja vähän lisäaineita sisältävät luomuraaka aineista tehdyt jalosteet tulisi joko vapauttaa arvonlisäverosta tai säätää niille selkeästi normaaliruokaa pienempi arvonlisävero

en siihen usko

siksi suomen on pantava peli poikki omalta kohdaltaan nyt

samalle kehitykselle tehdään tietä kreikassa

nämä kaikki edellä mainitsemani ovat aivan totta

kreikassa on pelätty pankkien luottotappioiden kautta tulevia ongelmia

on äärimmäisen vaikeaa tai suorastaan mahdotonta selittää osalle kansalaisista sitä minkä vuoksi meidän pitäisi tukea talousahdinkoon joutuneita maita

esimerkiksi kimolan kanavan kunnostamisella on arvioitu olevan merkittävää hyötyä itä hämeen ja kymenlaakson matkailulle ja palvelutyöpaikkojen syntymiselle ja kanavan kunnostaminen kasvattaisi merkittävästi keski ja itä suomen vesiteiden verkostoa

kun olen useaan eri otteeseen kysynyt asiantuntijoilta keinoja miten näitä hyviä käytäntöjä viedään työpaikoille siis kaikille työpaikoille en ole saanut kysymykseeni selkeää vastausta tai vastausta ei ole tullut lainkaan

arvoisa herra puhemies

tämän kreikka kriisin omituisiin piirteisiin kuuluu että tukiluottojen myöntäjät ja takaajat kuten suomi ja muut euromaat ovat itsekin velkaisina käytännössä joutuneet tukitoimien takia ottamaan juuri näiden tukitoimien verran uutta velkaa

meillä tuntuu olevan kummallisen paljon varaa vakuuksiin ja takauksiin mutta pyydäpäs paria miljoonaa euroa reumasairaalaa varten niin eipä löydy

minulla oli tilaisuus tavata tuossa jokin aika sitten kenraali pennanen itä suomen sotilasläänin komentaja ja keskustelussa hänen kanssaan tämä asia nousi vahvasti esille että varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä nousee ja nimenomaan psykologiset syyt ovat siellä merkittävässä roolissa

on totta että monilla työpaikoilla asiat on hoidettu tältä osin hyvin ja jopa mallikelpoisesti mutta on aivan liian paljon työpaikkoja joilla näin ei ole eikä näkyvissä tunnu olevan keinoja jalkauttaa näitä käytäntöjä sinne

arvoisa puhemies

työpaikoista työllisyyteen

ei ole tarpeeksi työntekijöitä ei luottamushenkilöitä eikä pahimmassa tapauksessa minkäänlaista mielenkiintoa puuttua ihan oikeasti työssäjaksamiseen ja sitä kautta työurien pidentämiseen

siinä oppisopimusjärjestelmän kehittäminen todelliseksi vaihtoehdoksi yhteiskuntasopimus jossa sovittaisiin suuntaviivoista pitkälle tulevaisuuteen ja elinikäisen oppimisen malli olisivat eräitä keinoja

tukiluotot eivät ole kuitenkaan pienentäneet kreikan velkoja euronkaan vertaa tähän mennessä

kreikan ja tukiluottoja maksavien eurovaltioiden velka on nyt tukiluottojen verran suurempi

ongelmien ratkaiseminen vaatii joskus rohkeutta olla eri mieltä ja sitä rohkeutta perussuomalaisilla on

niille jotka peräävät vastuun kantamista sanon että jokaisesta päätöksestä kannetaan myös vastuuta

nähdäkseni näihin asioihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa aidosti työssäjaksamiseen työhyvinvointiin työilmapiiriin ja siten pidentää työuria

eri mieltä oleminen ei poista vastuuta

sivusta seuraaminen ja solidiumin selän taakse luikkiminen on lyhytnäköistä toimintaa varsinkin tällaisessa taloustilanteessa

kun käytännössä kuitenkaan ei tunnu löytyvän keinoja toimia näin tehdään tämänkaltaisia esityksiä joilla pakotetaan ihmiset pidempiin työuriin ja toivotaan että näin saavutetaan työurien pidentämistä

aloitetaan se suomesta

kannatan edustaja soinin tekemää esitystä eduskunnan kannaksi